suomessa varhaiskasvatuksen toteuttamisen periaatteena on ollut niin sanottu educare malli jossa kasvatus opetus ja hoito muodostavat sisällöllisen kokonaisuuden

tällä hetkellä avun hakeminen vainoamiseen lähestymiskieltoa hakemalla on täysin uhrin oman aktiivisuuden varassa

tämä on ollut hyvin toimiva ja hyväksi havaittu järjestelmä eikä ole mitään syytä keinotekoisesti muuttaa lapsen päivästä osa alueita vain sen takia kuka häntä kasvattaa

vainoamisen kriminalisointi mahdollistaisi myös vahingonkorvauslain mukaisesti korvauksen hakemisen aiheutuneista kuluista

arvoisa puhemies

näin on tehty monissa eu maissa kuten ed

täällä suullisella kyselytunnilla juuri käytiin keskustelua nuorisotyöttömyydestä ja siinä yhteydessä muun muassa ministeri cronberg mainitsi oppisopimuskoulutuksen ja sen merkityksen työllistymisen suhteen

eduskunnan enemmistö on allekirjoittanut julistuksen jonka vaatimuksiin kuuluvat muun muassa että kaikkien väkivaltarikoksien tulee olla virallisen syytteen alaisia ja että väkivallan uhreille suunnatut kunnalliset auttamispalvelut kirjataan lakiin

suunnitelma korvaa muun muassa entisen kuntoutussuunnitelman ja on erittäin hyvä väline vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja muun muassa erityisen tuen toimenpiteiden huomioimiseen

vehkaperän toimesta otteita hallitusohjelmasta miten sielläkin on tämä oppisopimuskoulutus asetettu erittäin tärkeään asemaan ja on haluttu suunnata toimia sen kehittämiseksi ja lisäämiseksi eri puolilla suomea

julistuksessa vaaditaan lisäksi että väkivaltaa ei sovitella että turvakotipalvelut nostetaan kansainvälisten vaatimusten tasolle ja että naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen toimintaohjelman toteuttamiseen varataan riittävät resurssit

on esitetty myös epäilyjä miten perhepäivähoitaja olisi kelvollinen laatimaan varhaiskasvatuksen suunnitelmaa ja myös siitä että yleensä perhepäivähoito on otettu mukaan varhaiskasvatukseen

eli nyt on täysin pysähtynyt tila kunnissa

nyt on edessä suuret terveydenhuollon muutostarpeet elikkä nyt lähdetään miettimään miten terveydenhuollon palveluja järjestetään mennäänkö yksityisen puolelle vai minne

mutta samalla olen luonnollisesti hyvin pettynyt siitä että valiokunnassa emme saaneet tähän tämän jyrkempiä lausumia niin kuin täällä ed

kummastusta lainvalmisteluvaiheessa herättivät myös ne asiantuntijalausunnot joissa haluttiin erottaa lapsen päivässä päivähoito ja var haiskasvatus aivan omiksi aika alueikseen

gustafsson esitti että tämä olisi voitu jopa palauttaa edelleen valmisteluun tai pohdittavaksi takaisinpäin koska todella tässä oli näitä puutteita hyvin paljon niin kuin täällä on esille tuotu ihan perusteluista asti

britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan koulunkäyntiavustajien koulutus ei ole riittänyt oppilaiden tiedolliseen ohjaamiseen

kasvatustieteen ammattilaisena en ym märrä tämmöisiä keinotekoisuuksia miten luomme kasvatuksellista kokonaisuutta tai eheyttä jos hajotamme tuen ja osaamisen lohkoihin pätevyyksien perusteella

todellakin me valiokunnassa jouduimme paljon tekemään lisätyötä ja pyytämään lisäselvityksiä että saisimme kaiken sen tarvittavan tiedon mihin tämä esitys perustuu

avustajasta ei kuitenkaan saisi tulla yhtä lisäoppilasta ainakaan opettajalle koulutettavaksi vaan hänellä kuuluu olla riittävät taidot oppilaan ohjaamisessa

kerroitte osaamisen tärkeydestä ja siitä että kun nyt annetaan muutamia ammatillisen koulutuksen lisäpaikkoja niin sitten voidaan sen jälkeen vaikka työttömyysturvaa leikata muutamia kymmeniä miljoonia

näyttää siltä että muuttuva geopoliittinen ympäristö ja aikaisempaa arviota nopeammin etenevä ilmastonmuutos ovat asettaneet suomen ja muut pohjoismaat uuteen asemaan eurooppalaisessa ja itse asiassa koko pohjoista pallonpuoliskoa koskevassa poliittisessa ja taloudellisessa keskustelussa

toisessa vaiheessa lakiin tullaan lisäämään muun muassa subjektiivisen varhaiskasvatuksen pykäliä ja muun muassa valvontaa ja oikeusturvaa koskevia sisältöjä sekä henkilöstön kelpoisuudet mitoitukset ja rakenteet joita linjaa vielä tammikuun aikana parlamentaarinen työryhmä

voi ihmetellä tietysti hallituksen toimintaa siinä mielessä jos hallitusohjelma kertoo toista ja sitten kuitenkin toimet jatkossa ovat toisenlaisia eli nyt halutaan sitten asettaa oppisopimuskoulutus uhan alle ja sillä tavalla määrätä näitä rahoja että ne voivat johtaa toiminnan leikkauksiin

ja nyt täytyy kyllä esittää toivomus myös oppositiolle ja varsinkin keskustalle joka on hyvin kovasti ilmoittanut ettei halua osallistua tähän työhön kummeksuttaa sitten nämä arvioinnit ja kritiikit täällä salissa jos ei haluta itse edes osallistua tuon lain työstämiseen

ministeri pekkarinenhan tuttuun tyyliinsä jatkaa tätä että keskisuomalaisessa hän kertoo suuria lupauksia siitä että suurempia tuloja täytyy ruveta suuremmin verottamaan mutta sitten tässä talossa hän peruu puheensa täysin

lisäksi ilmaston lämpeneminen ja sitä mukaa avautuvat pohjoiset kulkuyhteydet tulevat muuttamaan sekä taloudellista että turvallisuuspoliittista painopistettä yhä pohjoisemmaksi

nyt kun tämä tilanne tuli näin yllätyksellisenä elikkä tämä toinen laki sitten opposition toimesta tuolla jäi lopputulosta vaille niin kyllähän on selvitetty mitä kaikkia lakimuutoksia tämä vaatisi

heinonen tämä tarkoittaa sitä

tässähän on tämä kompensaatio elikkä sillä halutaan myös sitten korvata sitä ammatillisten erityisoppilaitosten siirtymää yksityispuolelle ja sillä tavalla kustannuksia siirtää

vaikka lomautuspäätös olisi lain mukainen se johtaa laittomaan lopputulokseen opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisen kannalta

aikaa ei ole paljon mutta hyvällä parlamentaarisella yhteistyöllä ilman näitä oppositiokiukutteluja saamme työn tehtyä ja odotetun lain valmiiksi

mutta juuri tähän valiokunta myös otti kantaa että on hankalaa kun tämä käsittää tavallaan niin monta asiakohtaa ja tämän alla on niin monta lukemaa ja monta siirtymää jotka on ihan oikeasti vaikea edes hallita ja käsittää samassa esityksessä

en halua tällä väheksyä ollenkaan ammattisotilaiden tekemiä ratkaisuja mutta me ymmärrämme että heillä ei tietenkään ole ollut käytössään näitä alueellisia vaikutuksia

korostan edelleen että varhaiskasvatus on hoidon kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus

koska koko henkilöstö ei voi koostua pelkistä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista moniammatillinen yhteistyö ja arvostus päiväkodeissa on tärkeää

keski suomen osalta menetys on kaksi varuskuntaa ja yksi varikko eli kaiken tämän tietäen tuntuu tietysti hyvin ikävältä että näitä alueellisia vaikutuksia selvitetään vasta jälkeenpäin

kyllä epäilyttää että hallituksella on tieto että olemme saamassa hyvin kiukkuisen ja äkäpäisen presidentin piakkoin koska näin kovasti halutaan näitä valtasuhteita jo valmiiksi olla muuttamassa

täällä on moni tätä oppisopimuskoulutusta nimenomaan perustellut ja esittänyt huolta miten tämän kanssa sitten todella tulee käymään

vielä lopuksi kerron että vierailin eilen keski suomessa äänekoskella mikonpuiston päiväkodissa ja istuin tovin kuulemassa varhaiskasvatuksen ammattilaisten näkemyksiä

kyllä tällä esityksellä halutaan nimenomaan vahvistaa valtioneuvoston asemaa

arvoisa puhemies

omassa valiokunnassani eli kulttuuri ja koulutusvaliokunnassa käsiteltiin laajasti pohjoismaista yhteistyötä nuorisotyöttömyyden koulutuksen ja erityisesti koulupudokkaiden osalta sekä ammattikoulutuksen vastavuoroisuuden osalta

nyt haluaisinkin kysellä olisiko voitu asia hoitaa tosin

ministeri brax sanoitte että tällä selkeytetään ylimpien valtioelinten valtaa ja vastuuta

vesiensuojelu on tärkeää sen me kaikki varmasti allekirjoitamme mutta on myös myönnettävä että rikkidirektiivin säätämisessä on otettava huomioon se tosiasia että teollisuuden vientikuljetusten kustannukset nousevat satoja miljoonia ja metsäteollisuuden puolelta onkin toivottu joko lykkäystä tai kompensaatiota tämän rikkidirektiivin yhteydessä

me olemme sosialidemokraattisten valiokunnan jäsenten kanssa esittäneetkin tähän vastalauseen

eli juuri niitä samoja tavoitteita joista keskusta omissa tavoitteissaan kertoi että he olisivat päällekkäisyyttä vähentäneet oli täällä mutta he olivat nyt kuitenkin itse tässä valiokuntakäsittelyssä kaatamassa tätä esitystä

meidän mielestämme oppisopimus on edelleen tehokas ja tarvittava väline koulutuksessa ja oppisopimuskoulutus on yksi elinikäisen oppimisen aikuisväestölle mahdollistava toimintamalli jossa työelämän tarpeet ovat keskeisessä asemassa

itse olen henkilökohtaisesti kantanut erityistä huolta viittomakielisten oikeuksista pohjoismaissa ja tuonut viittomakieliasian myös omaan valiokuntaan ja istuntoihin

ilokseni koulutus ja kulttuurivaliokunta myöntyi muun muassa esittämään määrärahaa vuosittaisen viittomakielifoorumin järjestämiseksi jonka myös oslon istunto sitten hyväksyi

pohjoismaiden neuvostossa halutaan kaiken kaikkiaan tukea pohjoismaisten kielten osaamista ja oppimista ja tästä löytyykin varmasti oikein hyvä näkökulma lähtökohta meille keskusteluun kun aikanaan tuo juuri sisään tullut kansalaisaloite ruotsin kielen vapauttamiseksi tai vapaaehtoiseksi tekemisestä otetaan käsittelyyn

pohjoismaiden hallituksia kehotetaan solmimaan yhteispohjoismainen sopimus ammattikoulutusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tai vaihtoehtoisesti helpottamaan pohjoismaista yhteistyötä

se soveltuu erityisesti ammatin vaihtajille tai kokonaan tutkintoa vailla oleville joista maahanmuuttajat ovat yksi keskeinen ryhmä jonka koulutustarvetta olemme myös käsitelleet hyvinkin paljon valiokunnassa

koulutuksen toteutuksessa nuorille korostuu erityisesti työssäoppimisen merkitys ja työpaikan sitoutuminen työssäoppisen toteutukseen ja ohjaukseen

arvoisa puhemies

tarkastuskomitean raportin mukaisesti laadittiin suositus minkä mukaan pohjoismaiden ministerineuvostoa kehotetaan muun muassa käsittelemään neuvoston suositukset ministeritasolla ja antamaan perustelun siinä tapauksessa kun suositusta ei noudateta

yksikköhinnan alennus olisi kohtuuton erityisesti niitä koulutuksen järjestäjiä kohtaan jotka ovat jo järjestäneet koulutuksen asianmukaisesti ja koulutuksen laatuun panostaen

mielestämme oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintaa ei pidä alentaa vaan pitää se ennallaan

edellä olevan perusteella ehdotamme että lakiehdotus hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena paitsi yhdeksästoista tätä

näin voimme puhua myös pohjoismaiden neuvoston päätösten tuomisesta konkretiaan ja vaikuttavuuden parantamisesta

heinoselle haluan vastata että epäoikeudenmukaisuus ei milloinkaan ole hyvä mutta minä näen että silloin täytyy kyllä olla eri tavalla säännöstö miten näitä rahoja siirretään ja mikä korvaa mitäkin koska nythän on kysymys tavallaan erilaisista koulutuspaikoista

meillä on erittäin laadukasta oppisopimuskoulutusta meillä on oppisopimuskoulutuksen järjestäjiä jotka ovat käyttäneet rahat varmasti oikein ja melko lailla loppuunkin asti elikkä joilla ei ole tämmöistä siirtymätarvetta ollut elikkä jotakin parempaa ja luonnollisesti tätähän me haluamme valiokunnassakin että tätä kehitetään ja näitä järjestelmiä parannetaan edelleen ja seurantaa sen myötä

olemme sitä mieltä että tämä lakiesitys olisi pitänyt palauttaa uudelleen valmisteluun jossa olisi pystytty paremmin ottamaan huomioon opintojen jatkamisen mahdollistavat elementit

halusimme tuoda käsiteltäväksi muun muassa kuuden kuukauden koeajan jolloin kaikki mahdolliset tukitoimet olisivat opiskelijan saatavilla opiskelun jatkumiseksi ja nuoren syrjäytymisen ehkäisemiseksi

arvoisa puhemies